merkittävän alun ongelmapäästöjen vähentämisessä voi tulevaisuudessa ja jo tällä hetkellä tarjota sähköauto koska sen käyttövoima eli sähkö on päästötöntä puhdasta ja ympäristöystävällistä

arvoisa puhemies

mielestäni tämä esitys on hyvin kannatettava

tämän päivän uutisten mukaan sdp vastustaa terveyspalveluiden yksityistämistä ja kokoomus taas kannattaa sdpn vastustamaa yksityistämistä

asbestin vaarat ovat tulleet tutuiksi vuosikymmenien myötä

sähköautosta ei aiheudu ajon aikana lainkaan hiilidioksidipäästöjä

se aiheuttaa muun muassa keuhkosyöpää ja myös vatsasyöpää ynnä muita suuria terveydellisiä vaikeuksia ja ongelmia

näin voidaan vaikuttaa tervehdyttävästi suurten kaupunkien huononevaan ilmanlaatuun ja yleisemminkin vähentää liikenteen päästöistä osaltaan johtuvaa maapallon ilmaston lämpenemistä

itälä huomauttaa luokan äänestyksen kohteena ole puhuttu nyt hyväksyttyä kun muut luvut kun menette luomukastikkasatu hyväksytyksi koko pääluokkaan hän on hyväksytty mietinnön mukaan arvoisa puhemies

eli mitä te oikeastaan haluatte sanoa

monet sen ajan ihmiset jotka aikoinaan asbestitöihin osallistuivat ja sitä rakennuksiin laittoivat ovat joutuneet sitten kärsimään terveydessään nämä asbestin aiheuttamat ongelmat

saako kunta tilata palveluita yksityisiltä tuottajilta vai onko palvelut järjestettävä kunnan omana tuotantona

meillä on edelleen suomessa paljon vanhoja taloja joista löytyy asbestia ja taloja remontoidaan ja monet nikkarit niitä haluavat kuntoon laittaa

haluatteko te että tuotanto menee kokonaan yhdelle samalle isolle toimijalle kuten esimerkiksi attendolle

mutta kyllä tämä asbestiasia on hyvin tärkeä huomioida että siihen pitää olla tietotaito miten tällaisen jätteen kanssa toimitaan ja kuinka se sieltä puretaan

tämä otetaan vanhuspalveluista vammaispalveluista perhehoidosta lastensuojelusta oppilashuollosta lapsiperheiltä ja perusterveydenhuollosta

arvoisa puhemies

ylipäänsä jo se että tunnistat sen asbestiputken sieltä vanhoista rakenteista on sellainen asia että sitä eivät välttämättä nykypäivänä tämän päivän rakentajat ehkä ensimmäisenä osaa ymmärtää jos vanhaa taloa ovat entisen ss

jo ennestään leikatuista rahoista leikataan lisää

sote uudistuksessa varsinkin ajatte kokoomus tätä yksityistämistä ja yksityistäminen nähdään monesti lääkkeenä joka saa sairaankin koneiston pyörimään alalla kuin alalla mutta mitä te aiotte tehdä todellisesti tälle lääkäripaolle perusterveydenhuollossa

sekä klo kahdeksantoista

sähköisiä ratkaisuja tukevalla liikennepolitiikalla voidaan alentaa liikenteen päästöjä ja parantaa kaupunkien ilmanlaatua pienhiukkasten vähenemisen kautta

nuorten asemaa korostetaan täällä tänään

nyt minä kysyisinkin peruspalveluministeri poistui pääministeri jyrki kataiselta mitä mieltä te olette

suomessa sähköautojen yleistymistä aiotaan lähivuosina edistää muun muassa jakeluverkostoa kehittämällä eun ajoneuvolainsäädäntöön vaikuttamalla informaatio ohjausta kehittämällä sekä tarpeen vaatiessa myös taloudellista ohjausta kehittämällä

arvoisa herra puhemies

tämän lakiesityksen tarkoituksena on tiukentaa rakennetarkastusten järjestämistä laajarakenteisille kiinteistöille

olisin itse suonut että myös sähköautoveroa olisi tarkistettu

myös muita vastaavia romahduksia suomessa on tapahtunut

tämä hallituksen esitys on hyvä ja se antaa suurta jalansijaa sille päästöttömälle ja vähäpäästöiselle ja terveelliselle liikenteelle mitä me toki haluamme

arvoisa herra puhemies

onnettomuustutkintakeskuksen mukaan suomessa on satoja laukaan ja myös liedon jossa tapahtui tämä yksi romahdus kaltaisia rakennuksia

elikkä kyllähän tässä ilmiselvästi on asia mikä pitää oikaista ja jopa peräti pahoitella että arvioitiin aavistuksen verran väärin nämä hinnat

me puhumme aina siitä millaisen hiilidioksidijalanjäljen me jätämme jälkeemme mutta ehkäpä joku päivä meillä on sellainen jalanjälki missä myös sähköautot ovat mukana ja sillä tavalla voimme innostaa kannustaa kansalaisia siirtymään sähköautoiluun huolimatta siitä että suomi on laaja maa ja toki täytyy olla latauspisteitä ja autoteknologiaa tulee kehittää

nämä onnettomuudet osoittivat sen että suunnitteluvirheet voivat olla yleisiä ja että laajarakenteisten kiinteistöjen kunnon valvonnassa on vakavia puutteita

tämähän nykypäivänä monessa asiassa tulee vastaan ihan niin kuntapolitiikassa kuin täällä eduskunnassakin että todellisia kustannuksia ei meille kerrota ja sitten me saamme selitellä jälkeenpäin että kuinkas tässä näin pääsikään käymään

pidän hyvänä tätä hallituksen esitystä ja tietysti ihmettelen sitä minkä takia joskus aikoinaan näitä ei pääse tarkastamista

sieltä voi lukea millaista hätää oikeastaan ne kirjeiden ja valitusten lähettäjät ovat kokeneet lähestyessään oikeuskansleria

tätä tarkastusvelvoitetta on jollakin tavalla heikennetty koska meidän täytyy lakia siitä nyt olla säätämässä ja siten tällä säätelyllä parantaa rakennusten turvallisuutta

akkuteknologia kehittyy koko ajan ja myös nämä kannustimet innostavat sitten näitä henkilöitä kehittämään parempaa teknologiaa

jorma ollilan työryhmähän siitä on jo jossakin vaiheessa antanut sitten lausuntoja ja siellä on tulossa satelliittivalvonta mikä luo jälleen kerran uusia kustannuksia kuluttajalle

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemien selvitysten mukaan terveysriskit ja sairaudet kasaantuvat selvästi vähemmän koulutetuille pienituloisille ja pitkäaikaistyöttömille

te olette tärkeä suomalaisille sillä monet ihmiset tuolla turuilla ja toreillakin tulevat kertomaan että heillä on teille asiaa ja he haluaisivat lähestyä kun ovat kokeneet epäreiluutta tai muuta omissa asioissaan kohdatessaan näitä ajatuksia

mutta meidän täytyy kuitenkin pitää se realismi mielessä että turvallisuudesta emme voi tinkiä ja joka ikisen kuolemanloukun kohdalla mitä nämäkin laukaan ja liedon rakennukset ovat olleet meidän tulee tehdä kaikkemme että vastaavat tapaukset eivät toteutuisi

jos tässä asiassa jotakin hyvää on ollut niin onpas kerrankin sellainen esitys missä ikäihmistä kunnioitetaan niin paljon että ikäihmistä ei laiteta maksumieheksi

arvoisa herra puhemies

rahasumma oli pieni

kustannusten kohtuullistaminen on kyllä hyvin tärkeä asia pitää mielessä ja on myös seurattava sitä millaisia kustannuksia näistä tarkastuksista sitten omistajille aiheutuu

vanhuslakiin liitettiin kuntien velvollisuus ylläpitää vanhusneuvostoja mutta vammaisilla vastaavaa pakkoa ei ole

mutta kaiken kaikkiaan pidän tätä hyvänä ja korostan sitä että turvallisuus on ennen kaikkea tärkeää kun siellä maneesin alla on harrastajia ja pieniä lapsia erityisestikin

arvoisa herra puhemies

olenkin tehnyt asiasta lakialoitteen että myös vammaisneuvostot olisivat tulevaisuudessa pakollisia

en ole ihan koko tätä esitystä ehtinyt mitenkään lukea mutta hyvin mielenkiintoinen hallituksen esitys ja äärettömän hyvä asia että tällainen ryhmärakennuttaminen on nostettu esille

se on todella niin kuin timo heinonen sanoi että väkivalta ja seksuaalirikoksista on suomessa tuomittu perinteisesti lieviä rangaistuksia verrattuna vaikkapa omaisuus ja huumerikoksiin

mitä mieltä olette ministeri millä tavalla pienet ryhmät hiljaiset saavat äänensä kuuluviin ja onko vaarana se että kaikki eivät saa ääntänsä kuuluviin

hallituksen kirjaus on hyvä ja tärkeä ja sitä tukemaan sosiaali ja terveysministeriö on koordinoinut toimenpideohjelman jonka tavoitteena on vakiinnuttaa pysyvä toimintamalli yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

törkeissä pahoinpitelyissä ja seksuaalirikoksissa tuomio mitataan yleensä rangaistusasteikon alimmalla viidenneksellä kun taas omaisuusrikoksissa rangaistuksia jaetaan herkästi asteikon ankarammasta päästä

jossakin vaiheessa voi ruveta miettimään sitä millä tavalla haluaa asua ja minkälaisia odotuksia on sille asuinympäristölle ja tämmöisellä yhteistoiminnalla ja yhteisillä ajatuksilla voi sitten tällaisen asunnon itselleen tai perheenjäsenelleen jopa saada aikaiseksi

ei tunnu oikeudenmukaiselta että sellaisesta teosta joka ei aiheuta kenellekään vakavia henkisiä tai fyysisiä vammoja vaikkapa veneen varastamisesta voi saada ehdotonta vankeutta kun raiskauksesta tai lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä voi selvitä sakoilla ja ehdollisella vankeudella

tämä on varmasti vähän samanlaista kuin eri sukupolvien asuminen että voisi itse sanoa minkälaisen kodin itselleen haluaa ja sitten se lisää myös sitä yhteisöllisyyttä

suomi on asettanut myös vastaavat omat kansalliset tavoitteensa joihin sisältyy muun muassa tavoite vähentää köyhyys ja syrjäytymisriskissä olevien määrää

voisiko kenties myös tällaiseen ikäihmisten tulevaan asumismuotoon käyttää tällaista ryhmärakentamista

tuossa viime tippaan vielä painoin nappia kun edustaja louhelainen esitti näin hyvän puheenvuoron jossa esitti että lyhyessäkin hoivan tarpeessa tulisi työnantajan tätä vapaata antaa

sote uudistuksen yksi ydinkysymys on se että me saamme ammattihenkilöt oikeat osaajat sinne oikeille paikoille elikkä turvataan ikääntyneiden ihmisten olo niin kotona kuin myös siellä laitoksissa eikö näin ole

omaisuus ja talousrikoksista rangaistaan ankarammin kuin seksuaalirikoksista koska materiaa arvostetaan enemmän kuin ihmisen oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen ja itsemääräämiseen

kysyisin teiltä kun olette täällä paikalla arvoisa oikeuskansleri myös sitä millaisena te näette tämän suomen tulevaisuuden kun myös oikeuslaitokselta säästetään entisestään ja kaikki joutuvat tehostamaan toimintojaan

kun sanotaan että on pyrittävä niin voidaan tulkita niin että no kokeillaan nyt sitten onnistuuko vai ei ja pitääkö käyttää kenties omia vapaapäiviä vai millä tavalla sitä vapaata on mahdollista saada

se on vakava ihmisoikeusloukkaus

siitä huolimatta sekä voimassa oleva laki että rangaistuskäytäntö viestittävät että omaisuusrikokset ovat rikoksina vakavampia

eli tämäkin kirjaus on aavistuksen verran ympäripyöreä koska siinä voi sitten kunta päättää keitä sinne vammaisneuvostoon sitten otetaan ja tulee jäseneksi

millä tavalla tätä asiaa voisimme päivittää

se unohtaa pienituloisen se rokottaa se kouraisee

kuinka näitä oikeusprosesseja olisi mahdollista lyhentää inhimilliselle tasolle

ennen kaikkea kuitenkin on tärkeää että siellä on järjestöjen ihmisiä ja sitten on hyvin tärkeää että siellä on omaisen ääni ja myös sen vammaisen ääni

se on tyly esitys maamme eläkeläisiä ja muita sosiaaliturvan saajia kohtaan eli niitä joiden etuus on sidottu indeksiin

saamme siitä lausunnon

meillä on ruotsissa sellainen malli että siellä pystyy lyhyeksi aikaa samaan vapaata ja muun muassa saattohoitotilanteessa sitä on käytetty

ongelmana tässä kuitenkin on se että tämän nykymallin mukaan välttämättä hyvin vaikeavammainen henkilö ei saa ääntään kuuluviin siellä vammaisneuvostossa

perussuomalaiset ovatkin jättäneet tähän hallituksen esitykseen vastalauseen sosiaali ja terveysvaliokunnassa mistä myös täällä tänään puhutaan

hyvin tärkeitä teemoja ja kaikki me varmaan ennemmin tai myöhemmin joudumme myös itse pohtimaan näitä asioita kun omat läheisemme ikääntyvät millä tavalla hoidetaan

kun törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö kohdistuu lapseen vähimmäisrangaistus on lievempi kuin törkeässä raiskauksessa vaikka rikoksen kohteena lapset ovat monin verroin aikuisia puolustuskyvyttömämpiä ja haavoittuvaisempia

se johtuu esimerkiksi siitä että jos et kuulu johonkin järjestöön niin et välttämättä pääse sinne vammaisneuvostoon jäseneksi ja se olisi hyvin tärkeää myös että näiden erittäin vaikeasti vammaisten henkilöiden ääni kuuluisi

sitäkin tulisi jollakin tavalla lain kirjauksella vaikkapa tähdentää